liikenneturvallisuudessahan ei ole pelkästään kyse siitä kuinka pitkää työpäivää tai työaikaa kyseinen ajaja on tehnyt vaan kyse on siitä mihin ajanjaksoon tuo ajo sijoittuu

toivon että tämä herättää ihmisiä ajattelemaan ovatko ne työpäivät enää niin terveitä että niitä kannattaa tehdä vai voisiko työtä organisoida jollakin toisella tavalla

me kaikki tiedämme että euroopan unionista ei aina tule pelkkää hyvää ja tämä on yksi sellainen direktiivi jonka kanssa me olemme olleet ongelmissa mutta se on pantu täytäntöön minimaalisella tavalla

luulenpa että tämä keskustelu pelottaa näitä kuljettajayrittäjiä paljon enemmän kuin se lopputulema mikä heillä on jos he lukevat tämän lakiesityksen velvoitteet

me olemme vastustaneet sitä että meillä ei ole riittävästi palkkatukirahoja eikä niitä rahoja joilla ihmiset haluavat tuon osallistavan työvoimapolitiikan piiriin mutta sen sijaan me loisimme järjestelmän jossa yhä enenevässä määrin tarjottaisiin yritykselle halutonta työvoimaa kyvytöntä työvoimaa hämmästelemään sinne työpaikalle että tänne on pakko tulla kukaan ei ohjaa kukaan ei avusta mutta muuten eivät päivärahat juokse

se myös söisi normaaleja työpaikkoja ja johtaisi sekä yritysten tuottavuuden heikentämiseen että ihmisten elämänlaadun heikentämiseen

sitä ei voi tehdä ilmaiseksi

voisi sanoa että tässä kehyspäätöksessä piru asuu yksityiskohdissa samoin kuin ilo elikkä täällä työvoimapuolella on paljon panostuksia jotka tulevat nimenomaan nuorille ja se on tietenkin hyvä asia

arvoisa puhemies

meidän lähtökohtana on tässä hallituksessa on se että työn verotus kevenee sen takia esimerkiks työtulovähennys keventäminen nielee salaa viidelläkymmenellä miljoonalla ja

siellä on paljon panostuksia joita on anottu pitkäaikaistyöttömille ja niille joiden työttömyysturva on sitten kiinni siitä millaisia aktiivitoimia on tai mihin ihmiset osallistuvat

täytyy kyllä arvostaa niitä investointihankkeita mitä tässä hallituksen kehysriihessä on mutta nyt me puhumme lisätalousarviosta ja tässä niitä ei ole

jos ja kun saan aikaiseksi yhteiskuntasopimuksen ja siihen liittyvän viisi plus viisi plus viisi paketin ja pystymme sen todentamaan visilla me tulemme vastaa myös eläkeläisiä verokevennyksellä jonka suuruusluokka on noin miljardi

kun on pohdittu sitä mitkä ovat oikeita työpaikkoja niin kysyisin esimerkiksi sitä että kun meillä nyt pohjois karjalassa on alkanut vaikkapa sotaveteraanien kotipalvelu jota on tehty työllistämismäärärahoilla ikäihmiset ovat pystyneet asumaan kotona pidempään ja he ovat saaneet sitä kautta tukea ja työttömät ovat työllistyneet niin onko tämä oikeaa työtä verrattuna vaikkapa nyt sitten siihen mitä tapahtuu täällä kaivosteollisuuden puolella jossa tukieurot ovat huomattavasti suurempia

alle viiden

jos kehitys kulkee siihen että meillä on yhä enemmän toimia jotka eivät ole koulutusta tai eivät ole työsuhteista niin pelkään että nuorten kohdalla työ kärsii inflaation

orvo

ymmärrän että on tehty seuraavat kerrat osuus on myös eläkeläiset tarkoitukseni oli äänestää ei ensi vuoden veroratkaisu joka tarkoitta siun siitä että tämä ero työssä olevan jo eläkeläisen välillä jäisi pysyy

jos ei se tuokaan sitä palkintoa mikä työstä pitäisi toimeentulon kautta tulla voi syntyä kuva siitä että työnteko ei kannata

tästä kysymyksestäni huolimatta toivon että täällä kaivospuolella päästään siihen tilanteeseen että sinne syntyy niitä markkinaehtoisia työpaikkoja ympäristö saadaan pelastettua ja että ylipäätään se järjestelmä saadaan kuntoon

tätä pitää ehkäistä

pääministeri tässä kyselytunnilla viittasi siihen että jos sitä työttömyyden kestoa saadaan lyhenemään niin sillä jo selvitään isosta osasta meidän kestävyysvajettamme

mutta nyt ongelma on se että meillä ei ole työvoimatoimistoissa te toimistoissa resursseja joilla näitä ihmisiä palveltaisiin ja se pidentää ihmisten työttömyysjaksoja

tässä on varmaan se suuri ero että hallitus pyrkii parantamaan kilpailukykyä nimenomaan hintakilpailukyvyn kautta kun oppositiossa nähdään että meidän on pidettävä huolta meidän osaamisestamme eikä tehdä näitä isoja koulutusleikkauksia

meidän on löydettävä niitä innovaatioteitä ja uusia oivalluksia

tästä on kysymys

mutta mitä tulee tähän suureen työttömyyden kustannukseen mistä ministeri puhui josta varmasti olemme molemmat huolissamme niin silloin juuri on tärkeää käyttää näitä aktivointitoimia

jos me laiminlyömme työttömien työkyvystä huolehtimisen ja annamme työttömyyden pitkittyä niin kuin nyt on käymässä ja käynyt aika rankasti teidän hallituskaudellanne niin se johtaa siihen että rakenteellinen työttömyys kasvaa ja sitä on myöhemmin vaikeampi purkaa

siksi on välttämätöntä että näitä passiivisia rahoja käytetään aktiivisesti ei vain niin että niitä käytetään nykymallilla vaan niin että niitä käytetään rinteen mallilla joka on myös joustava työnantajaan päin

tämän huolen me varmasti kaikki jaamme

asbesti on terveydelle erittäin vaarallista ja se yhä edelleen aiheuttaa jopa kuolemia suomalaisessa työelämässä

me tiedämme myös sen että hyvinvoinnin kokonaiskuva on jakautunut

toinen kysymys

kun tämä epävarmuus on niin suurta niin eikö olisi arvoisa pääministeri syytä miettiä miten pitkä on meidän vakausjänteemme

se ei ole kokonaisena vaarallista mutta silloin jos se hajoaa se päästää ilmaan sellaisia hiukkasia jotka ovat hengitysteille vaarallisia ja jotka itse asiassa eivät poistu ihmisen elimistöstä

meillä on enemmän niitä lapsia ja perheitä jotka voivat yhä paremmin mutta niissä perheissä joissa menee huonosti usein menee todella huonosti

me olemme löytäneet välineitä joilla me saamme tartuntataudit ja monet vanhat vaivat kuriin mutta meillä ei oikein aina ole niitä välineitä joilla näihin uusiin lapsien nuorten ja perheiden haasteisiin puututtaisiin

siksi on tärkeää että sitä puretaan ainoastaan erittäin ammattitaitoisissa olosuhteissa

meillä on tällä hetkellä olemassa valtioneuvoston tason päätös joka säätelee asbestin purkutöitä mutta nyt perustuslain edellyttämin eväin se tuodaan lainsäädäntöön asti

miten tarttua pahoinvointiin joka on henkistä

jos ajattelemme että kunnissa tehdään valtaosa tästä työstä niin siellä on monenlaisia ohjelmia on lapsipoliittisia ohjelmia nuorisopoliittisia ohjelmia hyvinvointiohjelmia mutta näiden hyvää tarkoittavien ohjelmien ongelma on se että ne eivät oikein kohtaa päätöksenteon kanssa

kyse on siitä että asbestipurkutyötä voidaan tehdä vain työsuojeluviranomaisten antamalla luvalla ja on etukäteen oltava varma että tuo asbestin purku tapahtuu turvallisesti ja että firmalla joka näitä purkutöitä tekee on työn edellyttämät laitteet ja välineet sekä niiden kunnolliset huoltotilat ja myös henkilöstöltä edellytetään erityistä pätevyyttä

näissä ohjelmissa kerrotaan paljon mitä pitäisi tehdä mutta sitten kun päätetään rahasta kun päätetään henkilöstöresursseista päätöksenteko on irrallaan näistä tavoitteista

arvoisa puhemies

uudelleensuuntaamiset ovat aivan kannatettavia mutta kyse on kokonaisrahasta

näitä asioita pitäisi saada tiukemmin yhteen koska nyt kun kuntatalous tiukkenee on vielä enemmän vaarana se että eri hallintokunnat puuhastelevat omiansa ja se yhteistyö jota meidän lainsäädäntömme edellyttää ei tosiasiassa tapahdu

uutta tässä laissa on se että nyt tulee käyttöön rekisteri johon tulee nämä asbestin purkutyöhön oikeutetut tahot ja on tärkeää että tuo rekisteri on ajantasainen ja että sinne pääsee nopeasti

annika lapintie sanoi että jos maksut nousevat ja ne nousevat säännönmukaisesti niin on huolehdittava siitä että myös tulopuolella tapahtuu positiivista kehitystä

mutta sosialidemokraatit ovat nähneet tämän sellaisena yhtälönä että meidän pitäisi parantaa lapsilisäjärjestelmäämme

työsuojeluviranomaiset ovat tässä keskeisessä asemassa

kun rahaa voidaan antaa joko indeksin kautta tai sitten yksittäisten lapsilisäkorotusten kautta niin haluaisimme saada ensimmäisen toisen ja kolmannen lapsen lapsilisän hieman lähemmäksi sitä neljännen ja viidennen lapsen lapsilisää ja sehän ei ole monilapsisilta perheiltä pois vaan on myös heillekin lisää koska jokaisessa perheessä on se ensimmäinen lapsi ja tämän jälkeen harkita sitä jos ja kun nyt maksut on sidottu indeksiin onko sitten syytä mennä lapsilisäjärjestelmänkin kanssa tälle puolelle

luulen että tämä on se ongelma jonka vuoksi meillä on näitä tietopalasia joista jälkikäteen on helposti ymmärrettävä että ne liittyivät tähän tapaukseen mutta silloin kun tuo tilanne on päällä tätä yhteyttä ei ole nähty

sellainen on kaupassa sellainen on tehtaassa mutta lapsen elämästä ei kerätä niitä hiljaisia pahoinvoinnin signaaleja jotka voisivat estää niitä tragedioita mitä meillä on

sen vuoksi olisi parempi jos me pystyisimme säännönmukaisesti tekemään muita korotuksia kuin automaattisen indeksin kautta tulevia

kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämisestä suhteellisen pitkällä siirtymäajalla kertoo oikeastaan tästä eettisestä muutoksesta ja varsinkin nuoret peräävät eläinten oikeuksia

esimerkiksi sellaisessa tilanteessa jos jotkut kulut lapsiperheiden elämässä jotka eivät välttämättä näy niin voimakkaasti indeksilaskelmissa nousevat niin silloin voitaisiinkin tehdä perustellumpia korotuksia ja sitten taas jos indeksikorotukset ovat kovempia kuin lapsiperheiden elämän todellinen nousu silloin voitaisiin ehkä liikkua pienemmillä

tuota pidettiin silloin mahdottomana

se kertoo sen suuruusluokan jonka kanssa me olemme tekemisissä

itse uskon samanlaiseen kehitykseen turkistarhauksen suhteen

sen vuoksi me tarvitsemme monenlaisia toimia

nyt tarvitaan tahtotila ja tarvitaan suunnitelma siitä miten tästä turkistarhauksesta päästään eroon

yhteisöveron jako osuuden muutos on yksi mahdollisuus

mutta sellaisissa kunnissa joissa tehdas menee nurin nämä ratkaisut eivät auta koska vaikka nollasta maksettaisiin sata prosenttia niin se ei sitä kuntaa auta minkä vuoksi tarvitaan myös muita toimia

ja tämän siirtymäajan aikana on tehtävä kaikki että eläinten hyvinvointi ja olosuhteet paranevat mutta myös se että synnytetään korvaavia työpaikkoja ja etsitään niitä mahdollisuuksia jotta niillä alueilla joilla turkistarhaus on merkittävä elinkeino löydetään uutta kasvua

tarvitaan kuntien valtionosuuksia jotta voimme pitää huolta koulutuksesta päivähoidosta vanhustenhoivasta mutta erityisesti terveydenhuollosta joka tällä hetkellä uhkaa kriisiytyä

kyse on oikeudesta eläinten luontaiseen käyttäytymiseen ja kyse on eläinten oikeudesta itseisarvona

hallitus on ottanut hyvän pienen askeleen mutta sanon pienen askeleen koska tarve on paljon suurempi jos katsomme miten meidän rakentamisemme menee alas ja millaista peruskorjaustarvetta kunnissa on

me kaikki tiedämme että vaikkapa ruuan arvonlisäveron kevennyksen mikä nyt on teidän päätöksenänne tässä salissa hyväksytty työllisyysvaikutukset ovat hyvin heikot

kampanjakatto on sen vuoksi tärkeä että siinä on juuri kyse rahan vallasta

jos rahaa on niin paljon että sillä pystytään ostamaan huomattavasti enemmän näkyvyyttä kuin muut ehdokkaat talkootyöllä ja tämäntapaisilla keinoilla silloin ihmiset asettuvat eriarvoiseen asemaan

mutta me tiedämme että tämä sama raha vaikkapa perusvähennyksessä antaisi kaikkein pienituloisimmille ihmisille enemmän kompensoisi kuntaverojen korotusta ja olisi sopinut hyvin tähän aikaan koska inflaatio on ollut korkealla ja syönyt pienituloisimpien ostovoimaa eniten

mutta arvoisa pääministeri tämä teidän tiedonantonne on siinä mielessä pettymys että se ei käsittele ollenkaan näitä kipukohtia

arvoisa puhemies

nämä käyttävät myös ne rahat tässä kotimaassa kaikkein tiukimmin

on tärkeää että ei pahenneta mutta on ihan yhtä tärkeää että ei vähätellä niiden ihmisten hätää jotka ovat joutuneet työttömiksi joita on yhä kasvava määrä

ajattelemme vaikkapa nova groupia tai sitä että meillä on ehdokkaita ministeriaitiossakin istuu useampi jotka ovat saaneet veroparatiisiyhtiöiltä rahaa sellaisilta yhtiöiltä jotka omistetaan veroparatiiseista jotta voidaan kiertää suomalaista verolainsäädäntöä

tähän verotulokeskusteluun haluaisin sanoa että jos me olemme esittäneet esimerkiksi valtionosuuksia lisää kunnille niin me olemme laskeneet että siitä osa palautuu palkkatulojen kautta valtiolle verotulokertymänä ja tästä johtuvat ne suuremmat ennusteet mitä meillä on

kun te ette suostu vastaamaan siihen tässä tiedonannossa niin voisitteko te vastata tässä onko se teidän mielestänne oikein ja hyväksyttävää

te arvioitte tuota velan määrää mutta ihan yhtä tärkeää on se mihin ne rahat käytetään mihin ne kohdennetaan

vastauspuheenvuoron ja tilat ovat alansa ed

tällä hetkellä tosiasia on se että kunnat ottavat velkaa jotta ne voisivat turvata hyvinvointipalvelut jotta ne eivät joutuisi leikkaamaan niin paljon palveluja

zyskowicz ei vieläkään ole perehtynyt siihen budjetin tulopuoleen jota me olemme esittäneet ja jolla me myös kompensoisimme niitä veronkevennyksiä joita me olemme esittäneet

seksuaali ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille tulee taata samat oikeudet ja velvollisuudet kuin enemmistöön kuuluville

me emme vastusta sitä että hallitus on uudelleen kohdentamassa budjetin sisällä olevia menoja mutta me haluaisimme tietää mitä ne menot ovat koska se kohdennuskin on tietyn tyyppinen leikkauslista

me olemme esittäneet niiden katteeksi myös veronkorotuksia ja sellaisiin kohteisiin joita onneksi nyt sitten valtiovarainministerikin pohtii vakavasti vai miten tämä termi kuului

meidän perustuslakimme sanoo että ihmisten pitää olla tasa arvoisia lain edessä

mutta kun hallitus ottaa velkaa niin siitä iso osa kuluu siihen että veronkevennyksiä on tehty runsaasti tai muilla keinoin tulopohjaan on tehty aukkoja

mutta oleellista on se mitkä ovat näiden veronkevennysten työllisyysvaikutukset

on kuitenkin käsittämätöntä että valtio joka perustuslaissaan tahtoo taata ihmisille tasa arvoisen aseman lain edessä erottelee parisuhteen virallistamisen kahteen kategoriaan

mutta silloin jos se kohdennetaan enemmän pienituloisiin sen vaikutus on todennäköisempi täällä meidän kotimaassamme koska hyvätuloisten veronkevennyksistä osa valuu ulkomaille sen me tiedämme kaikki tai ne jäävät säästöön tai jonnekin muualle

tuntuu siltä että osa katsoo että lasi on puoliksi tyhjä ja osa että se on puoliksi täysi

lainsäädännössä olevat syrjivät käytänteet tulee muuttaa siten että myös seksuaali ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset saavat samat oikeudet lainsäädännön edessä

mutta miksi me emme markkinoi noille yrityksille sitä sanssi korttia joka meillä on jo olemassa jolla voi tuella palkata nuoren ihmisen töihin

kun on vaadittu että irtisanomiskorvaus käytetään ikään kuin starttirahan luonteisesti minä kysyn

mikä irtisanomiskorvaus

mutta jos meillä on taas vapaaehtoisia irtisanomiskorvauksia niin niitähän työntekijät voivat käyttää ihan mihin haluavat ja usein muutosturvassa neuvotellaankin tällaisista välineistä

toivoisin että me kaikki tässä salissa opettelisimme niitä välineitä joita meillä on käytössä ja auttaisimme yrittäjiä jotka työpaikkoja yrittävät synnyttää

kyse on siis siitä että säädellään sitä minkälaisilla laivoilla pitää olla minkäkinlainen varustus jotta sairaanhoito ja terveydenhuolto siellä on mahdollista

arvoisa puhemies

tässä on säädökset siitä millaiset laivaisännän ja aluksen päällikön velvollisuudet ovat suhteessa siihen että laiva apteekin sisältö on asianmukainen se on asianmukaisesti säilytetty ja tarkastettu ja ne välineet joita siellä on ovat toimivia ja lääkkeet käyttökelpoisia

arvoisa puhemies

pulliainen totesi itse asiassa joukkotiedotusvälineistä olemme lukeneet että hallitus olisi tällaisen korotusesityksen tekemässä

ja kun on käynyt läpi sitä runsasta määrää palautetta jota tästä tasa arvoisesta lakiesityksestä on tullut se kertoo siitä että tämä koskettaa ihmisten tunteita hyvin syvältä se menee ihon alle

näyttää siltä että se pandoran lipas jota osa tuolloin pelkäsi ei ole avautunut mutta ei ole kyllä se taivaskaan kohdannut joka olisi lisännyt huomattavasti työllisyyttä ja työpaikkoja